arvoisa puhemies

miten te arvioitte hallituksen elvyttävien toimenpiteiden estävän työttömyyden lisääntymistä ja siten edistävän hyvän työllisyyden ylläpitoa jo tulevana vuonna

hän toi esille näitä työelämään kuuluvia asennemuutoksia että nythän meillä todella on sillä lailla että joko ollaan työssä tai ei olla työssä ja tällaisten välimuotojen kehittäminen on aika lailla lapsenkengissä vielä

meillähän on hyvin paljon ihmisiä jotka haluaisivat olla muutaman tunnin viikossa töissä tai päivän tai kaksi mutta niiden asioiden kehittämiseen täytyy minun mielestäni entistä enemmän kiinnittää huomiota ja täytyy tuoda sellaisia esityksiä että jokaisella ihmisellä jolla olisi halua antaa panosta tähän yhteiskuntaan olisi siihen mahdollisuus

mutta kyllä minä näkisin kuitenkin että on tässä myös tietty tällainen kannustavuus olemassa niille ihmisille jotka ovat työkyvyttömyyseläkkeellä ja pystyvät tekemään työtä ja haluavat olla työssä sillä lailla se on monta kertaa sosiaalinenkin mahdollisuus kun pääsee töihin että tässä kumminkin tätä ansaintarajan mahdollisuutta nyt nostetaan tämän takuueläkkeen tasolle mikä minun mielestäni on käsi kädessä ja oikeudenmukaista ajatellen nyt sitten sitä kun takuueläke astuu voimaan ensi vuoden maaliskuussa

esityksessä luodaan turkiseläinten kasvattajien lomitusjärjestelmä sekä toteutetaan sijaisapukokeilu poronhoitajille

hallitusohjelmassa todetaan että lomitusjärjestelmän kehittämisellä vahvistetaan maatalousyrittäjien jaksamista työkykyä ja terveyttä

kotieläinyrittäjät ovat sidoksissa kotieläinten hoitotyöhön seitsemän päivää viikossa

arvoisa puhemies

laadukkaiden lomituspalvelujen tuottaminen edellyttää riittävästi ammattitaitoisia lomittajia ja oppisopimuskoulutus on osoittautunut toimivaksi välineeksi kokeilun aikana

laki liittyy kunta ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä sovittuun vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisten tulkkipalvelujen järjestämis ja rahoitusvastuun siirtoon kunnilta valtiolle eli kansaneläkelaitokselle

arvoisa puhemies

vammaisuuteen liittyvän lainsäädännön kehittämisellä pyritään lisäämään vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantamaan heidän mahdollisuuttaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon

niiden ihmisten kannaltahan se on aika kestämätön tilanne ja totta kai toivon ainakin henkilökohtaisesti että nekin asiat saadaan järjestymään

työvoiman saannin helpottamiseksi on hyvä että oppisopimuskoulutus tiloilla vakinaistetaan koulutuskustannuksista maksettavan valtion korvauksen turvin

eihän tässä ketään haeta työkyvyttömyyseläkkeeltä töihin vaan tässä annetaan mahdollisuus ihmiselle palata tekemään töitä ja ansaita vähän enemmän kuin aikaisemmin

tulkkauspalveluja järjestettäessä on erityisesti otettava huomioon kielilaissa säädetyt viranomaisten velvollisuudet kielellisten oikeuksien turvaamiseen ja se että palvelut ja niitä koskeva neuvonta toteutetaan tarvittaessa suomen ruotsin ja saamen kielten lisäksi esimerkiksi suomenruotsin viittomakielellä

turkiseläintuottajien lomituspalveluiden käyttö on vuosittain määrärahasidonnaista ja voi käytössä olevien rahojen puitteissa vaihdella

arvoisa puhemies

tulkkauspalvelua tulee esityksen mukaan järjestää vähimmäismääriä enemmän jos se on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua

tämä vastaa nykyään vakiintunutta soveltamiskäytäntöä tilanteissa joissa palvelujen laissa säädetty vähimmäismäärä ei ole ollut riittävä turvaamaan asiakkaan yksilöllisiä tulkkaustarpeita

valiokunta katsoo kuitenkin että kouluavustajien asemaa tulisi ensisijaisesti parantaa nykyistä paremmilla työehdoilla

vaikka tilakoot ovat kasvaneet kasvu ei ole merkittävästi vaikuttanut lomittajien työpäivän pituuteen ja työn osa aikaisuuden vähentymiseen koska tilat ovat samanaikaisesti koneellistuneet

sosiaali ja terveysvaliokunta kiirehtii maa ja metsätalousvaliokunnan tavoin toimia joilla maatalouslomittajien asemaa ja ammatin vetovoimaa tulevaisuudessa vahvistetaan

työn houkuttelevuuden lisäämiseksi kouluavustajien työ tulisi järjestää kokopäiväiseksi ja vakituisiin työsuhteisiin perustuviksi

vähimmäisrajat ylittävää tulkkaustarvetta voi syntyä esimerkiksi odottamattomissa elämäntilanteissa ja pitkäaikaisen hoidon aikana

kunnat ovat järjestäneet tulkkauspalveluja perustelujen mukaan vaihtelevasti ja palvelukäytännöt ovat poikenneet paljon toisistaan

valiokunta pitää tärkeänä että jatkossa kansaneläkelaitos vastaa tulkkauspalvelun järjestämisestä yhtenäisin perustein ja käytännöin koko maassa

tulkkauspalvelujen esimerkiksi uusien etätulkkausmenetelmien kehittämistä voidaan keskitetyssä palvelujen järjestämisessä toteuttaa nykyistä paremmin

keskitetyssä järjestelmässä voidaan myös kehittää tulkkauksen ammatillisuutta ja edellyttää tulkeilta riittävää koulutusta

esimerkiksi viittomakielen tulkkien koulutuksen ja ammattitaidon kehittäminen on lisännyt viittomakielisten henkilöiden mahdollisuuksia opiskeluun ja entistä vaativampiin työtehtäviin

saadun selvityksen mukaan tulkit ovat työllistyneet hyvin ja koulutetuista tulkeista on käytännössä ollut pulaa

suuri osa tulkkauspalveluista tuotetaan ostopalveluina

arvoisa puhemies

vaikka kansaneläkelaitos voi esityksen mukaan hankkia palveluja myös julkisilta palveluntuottajilta ja osa kuntayhtymistä voi jatkossakin toimia palveluntuottajana on selvää etteivät kunnat ja kuntayhtymät enää ylläpidä tulkkipalveluja nykyisessä laajuudessa

käsittelyssämme on nyt valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

ravitsemuksen ja terveyden yhteydet ovat jo hyvin tunnettuja ja suomessa on tehty menestyksekästä työtä ravitsemuksen parantamiseksi

kuitenkin monet samanlaiset kehityskulut jotka voivat lisätä terveysvaaroja elintarvikkeissa vaikuttavat myös ruuan ravitsemukselliseen laatuun

tällaisia tekijöitä ovat muun muassa elintarvikeketjun kansainvälistyminen elintarviketeknologian kehitys sekä kuluttajaryhmien erilaistuminen

esimerkiksi lisääntyvä ikääntyvä väestö on haaste sekä ravitsemukselle että perinteisemmille elintarvikkeiden turvallisuusriskeille

puhtaan kotimaisen ruuan saaminen edellyttää kannattavaa maataloutta

kansallisen ruuantuotannon peruskapasiteetti on voitava pitää yllä kaikissa tilanteissa jotta pystytään hallitsemaan muun muassa kansainvälisistä suhdannevaihteluista ruokakriiseistä ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä

suomen vahva panostus elintarviketurvallisuuteen ei näy lopputuotteiden hinnoissa eikä tuottajien tileissä

jos emme ole valmiita maksamaan kotimaisista tuotteista oikeata hintaa ruuantuotantomme siirtyy yhä enemmän sinne missä elintarviketurvallisuusasioista ei huolehdita maamme tavoin

meidän täytyy suojella niitä jotka haluavat tulevaisuudessakin tuottaa ja tehdä liiketoimintaa puhtaalla ja laadukkaalla ruualla

meidän on syytä olla huolissamme tuontielintarvikkeiden laadusta sillä elintarvikeskandaalit ja ruokaväärennökset maailmalla lisääntyvät

arvoisa puhemies

kalmarin aloite on kyllä erinomainen ja kannatettava

suomen tullilaitoksella onkin edelleen keskeinen asema suomalaisten kuluttajien ruokaturvallisuudessa

tasa arvolain soveltamiskäytännössä on havaittu että esimerkiksi työpaikoilla ja oppilaitoksissa on ollut vaikea määritellä milloin kyse on laissa tarkoitetusta häirinnästä

elintarvikkeissa määräystenvastaisuus johtui useimmiten kasvinsuojeluaineiden jäämistä mikrobiologisesta laadusta lisäaineista tai vääristä pakkausmerkinnöistä

kun määritelmät löytyvät suoraan laista sekä häirinnän kohteiden että häirinnästä vastuuseen joutuvien on helpompi selvittää millaisia tilanteita häirinnän kielloilla tarkoitetaan

suomalaisen elintarviketalouden vahvuuksia ovat muun muassa tuotteiden korkea laatu valvottu ja jäljitettävä tuotantoketju hygieniataso ja sekä yritysten että neuvojien korkea ammattitaito

sitten ihan kysyisin tällaisen huoltovarmuuden kautta että mitä tapahtuisi jos yritysten kynnystä hankkia näitä aggregaattia sitten helpotettaisiin minkälaisia hintalappuja näille asioille mahdollisesti syntyisi

toimimme niin sanotusti pellolta pöytään periaatteella niin että ruokaketjun toimijoilla on vahva yhteistyö mikä takaa elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden

turvallisuus on pitkäjänteisen työn tulos

rehellisyyttä ammattitaitoa ja huolellisuutta vaaditaan ketjun jokaisessa osassa

suomalaista maataloustuotantoa ei tule ajaa asemaan jossa joudutaan luopumaan kilpailukyvyn nimissä nykyisestä eläimet ja ympäristön huomioivasta tuotantotavasta

puhdas maaperä ja vesi ovat merkittäviä kilpailuetuja tuotettaessa turvallisia elintarvikkeita suomessa myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

kuntoutus on monelle todella tärkeä asia ja sen yhtäkkinen loppuminen on varmasti vaikea asia

kuntoutuksen suhteen tarvitaan mielestäni entistä enemmän harkinnanvaraa koska se on tarpeen ja koska se sitten voidaan lopettaa

kun ajatellaan kuntoutusta vastaan sitä ajatusta että on vuodepotilas tai laitospaikalla niin kyllähän kuntoutus varmasti pitkällä aikavälillä tuo valtavia säästöjä yhteiskunnalle joten sillä lailla siihen varmasti kannattaa satsata entistä enemmän

se on erittäin tärkeää että ihminen tuntee ja kokee että on sillä lailla yhteiskunnan jäsen että on tällaisen kuntoutuksen piirissä ja saa sitä silloin kun se on tarpeen

tässä on varmasti niin kuin monessa muussakin hyvässä asiassa esteenä raha ja mielestäni kuitenkin tällaiseen pitäisi löytyä rahaa

vaikka mitään laskelmia ei ole tässä esitettykään niin uskon ettei tämä nyt aivan mahdottomia tulisi maksamaan

ehdotetun alueellisen kokeilun tavoitteena on yhtenäinen sosiaali ja terveydenhuolto perustason ja erityistason nykyistä laajempi integraatio sekä sosiaali ja terveyspalvelujen ja muiden peruspalvelujen yhteys

kuten hallintovaliokunta lausunnossaan toteaa ovat kokeilun tavoitteet yhdensuuntaisia terveydenhuoltolain ja kunta ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain tavoitteiden kanssa

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen alueelliset kokeilut ovat sinänsä olleet mahdollisia jo nytkin ja ovat edelleenkin ja niitä on toteutettu myös jo voimassa olevan lainsäädännön nojalla

voidaankin siis ihan perusteellisesti kysyä onko tämä laki tarpeen

muutenkin asiantuntijalausunnoissa valiokunnassa tuli esille se onko tämän lain säätäminen ollenkaan välttämätöntä koska se on omalla laillaan ongelmallinen

ja aivan niin kuin täällä puheenvuoroissa on jo tullut esille tämä lain nimi ja sen sisältö ovat kyllä keskenään ristiriidassa

lenita toivakka joka ei nyt ole kyllä täällä paikalla kiitteli peruspalveluministeri risikkoa siitä että hänen oma alueensa on päässyt tähän kokeiluun mukaan

kuitenkin valiokuntakäsittelyn aikana on tullut esille että ainuttakaan paikkakuntaa ei vielä ole valittu tähän kokeiluun silläkin lailla aika surkuhupaisaa on ollut tämä koko lain käsittely

esimerkiksi omalta alueeltani on ilmennyt se että esimerkiksi etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei halua lähteä mukaan tähän kokeiluun vaikka seinäjoen kaupunki haluaisikin siis peruspalveluministeri risikon oma kaupunki ihan siitä syystä että sairaanhoitopiirissä on useita yhteistoiminta alueita

yhden alueen kanssa tehtävän kehittämishankkeen tulisi saada myös muiden yhteistoiminta alueiden hyväksyminen koska erityisesti erikoissairaanhoidon osalta tehtävien ratkaisujen osalta yhteistoiminta alueet ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan ja tietysti hyvä yhteistyö on alueilla ja sairaanhoitopiirin sisällä erityisen tärkeä asia

tämä koko käsittely on ollut aika erikoinen ja ainakin omalta osaltani olisin toivonut että näitä resursseja mitkä tämänkin lain valmisteluun on laitettu olisi varmaan voitu käyttää vähän paremmin ja ehkä suunnata vaikka tuohon alkoholin mielikuvamainonnan kieltämiseen

arvoisa puhemies

otin tämän puheenvuoron siksi että haluan oikaista myös ed

toin kyllä esille että rahastahan tässä on sillä lailla kyse mutta tätä asiaa pitää tarkastella sillä lailla ja perustella entistä enemmän että se raha kyllä tulee moninkertaisesti takaisin kun panostetaan kuntoutukseen eikä tarvitse mennä laitoshoitoon ja nimenomaan tämä laitoshoito on inhimillisempää kaikella lailla ja tällaisen kuntoutuksen avulla ihminen tuntee kuuluvansa tähän yhteiskuntaan ihan toisella lailla

suomalaisen hyvinvointivaltion peruslähtökohtana on se että kaikilla kansalaisillamme on riittävät taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet elää eli perustoimeentulon tulee olla oikealla tasolla

köyhyyden ja eriarvoisuuden tunnistaminen ja varsinkin tunnustaminen on tärkeää että köyhyyttä voidaan lieventää mutta se vaatii meiltä kaikilta suuria ponnisteluja ei vain kauniita sanoja ja ennen kaikkea halua korjata sosiaalisia epäkohtia ja parantaa yhteiskunnassamme elävien väliinputoajien tilannetta

suomalaiseen yhteiskuntaan on vuosikymmenten aikana luotu erilaisia etuisuuksia jolloin niitä ei välttämättä aina yhteensovitettu jolloin päässyt syntymään tilanteita että toinen etuus on leikannut toista

sata komiteahan nimitettiin aikanaan juuri työskentelemään sen eteen että erilaisia etuuksia yhteensovitetaan ja pyritään löytämään niitä väliinputoajia jotka erityisesti tarvitsevat tukea elämäänsä

yhtenä merkittävimpänä tekijänä on ollut keskustajohtoisen hallituksen vahva panostus perusturvaan moniin sosiaalisten etuisuuksien korottamisiin ja palveluihin joita on erityisesti kohdennettu niitä eniten tarvitseville

kaivattu laki takuueläkkeestä tulee voimaan parin viikon kuluttua

lapsiperheille tervetullut uutinen on myös että lapsilisät ja muut lapsiperheiden keskeiset etuudet sidotaan indeksiin

ruuan arvonlisäveron alennus alentaa meidän kaikkien ruokalaskua mutta suhteellisesti aleneminen kohdentuu eniten niille joiden tuloista suurin osa kuluu ruokaan

sinipunahallitus teki aikoinaan monenmoisia heikennyksiä lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen muun muassa poistamalla lapsivähennyksen

työnantajat eivät ole irtisanoneet vaan lomauttaneet

aktiivisilla työllistämistoimenpiteillä köyhyyttä voidaan vähentää

työ on parasta sosiaaliturvaa

arvoisa puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia siten että valtio osallistuisi lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalta määrältä

tässä tilanteessa on välttämätöntä huolehtia työttömyysvakuutusmaksun järkevästä ja mahdollisimman vakaasta kehityksestä ja välttää maksujen ennakoimatonta nousua

vakuutettujen kannalta on olennaista paitsi maksun vakaa taso erityisesti se ettei vakuutusmaksun nousupaineen johdosta jouduta puuttumaan etuuksien tasoon

arvoisa rouva puhemies

karjula käytti täällä erinomaisen pohdiskelevan ja tulevaisuuteen suuntautuvan puheenvuoron jossa hän sanoi että yhdelle sivulle on kilpistynyt tämä mietintö

jos palaan vielä lähetekeskusteluun niin siinähän tuotiin myös esille se että tällä hallituksen esityksellä ei lähdetä ratkaisemaan mitään ristiriitoja näille alueille

täällä ryhmäpuheenvuoroissa oppositio on nostanut esille sitä että hallitus ei muka kantaisi huolta siitä että suomalaiset ovat jakautuneet taloudellisesti ja sosiaalisesti

toivonkin että se on yhtenä lähtökohtana kun näitä alueita valitaan samoin kuin myös se että jotain uutta pitäisi synnytyttää

tämä hallitus on tehnyt sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa politiikkaa kuin pitkiin aikoihin ja keskusta on nimenomaan huolehtinut sen toteutumisesta tässä hallituksessa

kilpavarustelu joka tapauksessa lisääntyy ja uusia sairaaloita tullaan rakentamaan tämän hallituksen esityksen seurauksena eli kustannuksia tulee lisää ja sehän tuli jo asiantuntijakuulemisissa selvästi esille

arvoisa puhemies

suomi on yksi maailman tasa arvoisimmista maista mutta tasa arvo on edelleen tavoitteena monella osa alueella työelämässä ja kotona